kuvaavaa oppositioryhmien varjobudjeteissa on se että ne edustavat omien kansalaisten kannalta kauttaaltaan vastuullisempaa politiikkaa kuin hallituksen harrastama velkakompurointi

poliitikon ammattikuntaan luotetaan suomessa vielä vähemmän kuin mediaan ja se on jo aika surkeaa

kansahan valitsee edustajansa vaaliteemojen perusteella mutta äänestäjillä ei ole niistä mitään muuta vakuutta kuin puoluekuriin hukkuvien poliitikkojen tyhjät lupaukset

arvoisa puhemies

on selvää että hallituksen omat toimet ovat riittämättömät ja suorastaan vääränsuuntaiset ja sekä keskustan että perussuomalaisten vaihtoehdot ovat kumpikin enemmän oikeansuuntaisia

heille äänestäjä on oman valtapolitiikan etenemistä haittaava rasite jolle annetut lupaukset hidastavat kulkemista vaikka tiedetään suunnan olevan kansan tahdon vastainen

tämä aloite on oikeansuuntainen koska siinä pyritään edistämään demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista vaikka kyse onkin vain neuvoa antavista kansanäänestyksistä

tähän löytyisi koviakin lääkkeitä

suomi irti eusta ja eurosta kaikenlaiselle haittamaahanmuutolle tyly stoppi kehitysavun määrärahat aivan alas ja yleisradiolta pois verorahoitus kaikki tämä tietenkin edellyttäen että kansalaiset ovat sitä mieltä

jo vuosi sitten tein perustuslakia koskevan lakialoitteen aiheesta koska perustuslaki tuntee ainoastaan neuvoa antavat kansanäänestykset

isoihin ratkaisuihin on myös luettava keskustan ehdottama valtion infran perustaminen joka sekin vaikuttaa ainakin ensituntumalta erinomaisen raikkaalta ajatukselta

edustaja vahasalo täällä väheksyi kansanäänestyksiä ja siis kansan mielipidettä kuten eliitti aina tekee

mutta muutos puolueen mielestä jokaisesta riittävästi allekirjoituksia keränneestä kansalaisaloitteesta pitäisi todellakin järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys

jos tämä selonteko on tehty sen vuoksi että saataisiin kansalaisia taas vähäksi aikaa rauhoitettua kun vähän teeskennellään että heidän mielipiteillään on muka jotakin merkitystä niin emme ole yhtään enempää kuin supermarketin palautelaatikko tyyliin antamasi palaute on meille erittäin tärkeä kunnes salaa heitämme sen roskakoriin

arvoisa puhemies

totuuden saa kerrottua paljon pienemmilläkin kustannuksilla ja myös opposition ääni on saatava kunnolla kuuluviin

suoran demokratian keinoja pitää ottaa käyttöön suomessa niin kuntatasolla kuin valtakunnankin tasolla

arvoisa puhemies

jos haluamme aidosti vahvistaa demokratiaa lisätä äänestysinnokkuutta ja tukea suomen kansan itsenäisyyttä meidän tulisi mahdollistaa sitovat kansanäänestykset osaksi lainsäädäntöprosessiamme vaikkakin ministeri henriksson viittaa kintaalla kansalaismielipiteelle kuten äsken kuulimme

edustaja kaikkosen lakialoite vie asiaa oikeaan suuntaan

suoran demokratian lisääminen ja sen ohella kansanedustuslaitoksen pienentäminen olisivat nekin aivan varteenotettavia ja varsinkin moraalisia säästökeinoja

kun kansa saa päättää suoraan tärkeimmistä asioista meille riittää takuulla sata edustuksellisen demokratian edustajaa hieromaan yksityiskohdista

merkittävimpiä säästöjä saadaan kuitenkin työperättömän haittamaahanmuuton torppaamisesta sillä se jos mikä kaikkine kerrannaisvaikutuksineen muodostuu ajan oloon ja takuuvarmasti kansantaloudellemme täysin kestämättömäksi

myös suomen kansa ansaitsee mahdollisuuden itse päättää siitä mihin suuntaan tätä maata johdetaan

kun kansalla on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää valtaa myös poliitikkojen on pakko toimia luottamuksen arvoisesti

lisäksi tuemme ulkomaisia rahalaitoksia ulkomaisia valtioita ja ulkomaiden kansalaisia otamme avokäsin vastaan joukoittain muukalaisia ja olemme sillä lailla muka koko maailmaa pelastamassa

arvoisa puhemies

edustaja halla ahon poikkeuksellisen hyvin valmistellut lakialoitteet muuttaisivat lainsäädäntöä siten että aseturvallisuus parantuisi merkittävästi nykytilanteesta

niinpä demokratia suomessa ei kaipaa edustuksellisen demokratian vahvistamista vaan suoran demokratian mahdollistamista siten että se on aito vaikutusmahdollisuus eikä mitään sanahelinää

kotouttamisen sijaan meidän on siirryttävä kotiuttamisen linjalle erityisesti silloin kun kyse on laittomasta siirtolaisuudesta

kansalaisaloite on ollut hieno askel oikeaan suuntaan mutta suomen perustuslaki kaipaa kipeästi lisäystä nimenomaan sitovista kansanäänestyksistä

arvoisa puhemies

ne on mahdollistettava myös suomessa

esitetyillä toimenpiteillä aseiden uusiminen ja vanhoista eroon hankkiutuminen helpottuisivat ja käsiaseiden päätymistä vääriin käsiin ehkäistäisiin

muutoksen laatima laki aloite aiheesta on vireillä ja sen pohjalta uudistustyö olisi hyvä aloittaa

koska poliittiset ryhmät repivät vankkureita jatkuvasti eri suuntiin olisi jo vihdoin kysyttävä neuvoa siltä joka on aina oikeassa eli kansalta

selkeitä parannusehdotuksia sisältävät lakialoitteet sekä hyödyttäisivät harrastajan elämää että selkeyttäisivät valvonnan roolia

arvoisa puhemies

korkea tulostavoite on johtanut siihen että metsähallitus on valmistellut myyntiin tuhan sien hehtaarien kokoisia metsätiloja joille on vaikea löytää suomalaista ostajaa

metsähallitukselle asetettavien tulostavoitteiden on oltava realistisia jotta ne pystytään täyttämään ilman kansallisomaisuuden myyntiä

arvoisa puhemies

edustaja väätäiselle halusin vain selventää sen että vastalauseemme sisältö on samalla käytännössä juuri edustaja karhun lakialoitteen hyväksyminen

suurissa yksiköissä on esimerkiksi terveyspalveluissa pitkiä jonoja mutta monissa pienemmissä kunnissa tilanne on parempi ja jopa hyvälläkin mallilla eli nopea palvelu ja lyhyet matkat

lieneekö tämä nyt semmoista tyypillistä tasapäistämispolitiikkaa jonka seurauksena palvelut monilla paikoilla nykyisestään tosiasiassa huononevat

se ei hyvältä kuulosta

arvoisa puhemies

minä nimittäin oletan että myöskään tästä homoliittoaloitteesta ei tule hallituskuriasiaa

nämä ovat kansalaisaloitteita eivätkä hallitusohjelma asioita mutta sitä mieltä minä olen että tämmöiset pitäisi ratkaista kansanäänestyksillä

arvoisa puhemies

poliittiset vastustajat kai pelkäävät että heidän ajamansa itsetuhoisen löysä maahanmuuttopolitiikka läpivalaistaan ja kerrotaan selkokielellä kansalle ja sen takia kriitikot pitää yrittää vaientaa keinolla millä hyvänsä

siinä taistelussa kaikki keinot näyttävät olevan sallittuja kun älyllinen ja tahallinen epärehellisyys sekä läpimädäntynyt moraali on vallannut mielen

kuunnelkaa

sellaista harrastat juuri sinä kollega ja poliitikko joka sysimustilla vihapuheillasi itse synnytät hysteriaa ja pilaat yhteiskunnan ilmapiiriä ja luulet olevasi hyvä ihminen lyödessäsi kiilaa oman kansan keskuuteen

minä en ole koskaan havainnut vihaa maahanmuuttokriittisten asenteissa vaan pikemminkin hyväntahtoisuutta ja pilkettä silmäkulmassa mutta olen nähnyt paljon vihaa ja suorastaan mielipuolista raivoa suvaitsevaisiksi ja hyviksi ihmisiksi itsensä mieltävien ihmisten katseissa ja sanoissa

valtioneuvosto sitoutuu omassa toiminnassaan nollatoleranssiin suhteessa rasistiseen ja muuhun vihapuheeseen

arvoisa puhemies

käsiteltävänä on adoptiolaki jota nyt ollaan kokonaisuudessaan uudistamassa

no niin on syytä huolestua vihapuheista mutta pitää myös fokusoida oikein

me perussuomalaiset hyväksymme lakiuudistuksen ja valiokunnan mietinnön lähes sellaisenaan mutta jouduimme jättämään siihen vastalauseen koska haluamme kirjata lakiin sen että adoptiolapsi sijoitetaan ensisijaisesti sellaiseen perheeseen jossa lapsi saa isän ja äidin

on oikein huolestua esimerkiksi niistä karmeista vihapuheista joita voi kuulla esimerkiksi euroopan kaduilla mölyävien äärimuslimien fanaattisesta joukosta

on oikein huolestua siitä raivokkaasta rasismista jota he kohdistavat kaikkiin ei muslimeihin ja erityisesti juutalaisiin

niin kauan kuin perheessä voidaan hyvin lasta koskevat päätökset on helppoa toteuttaa yhteistyöllä lapsen etua ajatellen mutta mitä tapahtuu kun parisuhde ajautuu kriisiin

suuri huoli on minulla siitä että naista alistava primitiivikulttuuri kaikkine lieveilmiöineen on jo rantautunut myös suomeen

arvoisa puhemies

valiokunnan mietintöön ei mainintaa haluttu kirjata koska nykyisen lainsäädännön mukaan lapsi käytännössä sijoitetaan aviopariperheeseen kuten mietinnöstäkin ilmenee

naapurimaan ruotsidemokraatit ovat heränneet ja herättäneet kansaa mutta muut ryhmät haluavat heidät demokratiaa halveksien eristää

ongelmia tulee varmuudella jos lähivanhempi esimerkiksi tulkitsee tapaamissopimuksen olevan lapsen tapaamisen osalta tapaavan vanhemman maksimiaika ja tapaava vanhempi tulkitsee sen olevan minimi

siinä saataisiin useiden miljoonien säästö joka ei satuttaisi suomalaisia

myös suomessa asuvien osalta lapsilisien maksaminen voitaisiin rajoittaa koskemaan ainoastaan sellaisia lapsia jotka ovat suomen kansalaisia

vastaavasti huollon velvollisuuksien osalta estävä lähivanhempi toimii vähintään passiivisesti ja tapaava vanhempi taas odottaa aktiivista tiedonsaantia

pelkään pahoin että sama skisma on edessä myös meillä jos emme ota meitä uhkaavia tekijöitä vakavasti ja tee todellista parannusta asenteissamme

vanhempi saattaa myös vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta tyyliin lapset eivät halua tavata tai lapset kertovat ettei toisen vanhemman luona ollut kivaa

lapselle ei ole yhtä edullista se jos hän saa adoptiossa vain yhden vanhemman tai jos hän saisi kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa koska tällöin ottovanhemmuudesta jäisi puuttumaan kokonaan toinen sukupuoli ja sen tuomat lapsen kehitystä monipuolistavat perhesuhde elämykset

tämän tarkoitus on paitsi murtaa toisen vanhemman uskoa lasten rakkauteen myös hyväksyttää itselle ja lähipiirille että vieraannuttaminen on oikeutettua

lisäksi kyse voi olla vallan ja kontrollin menettämisen pelosta omasta riippuvuudesta lapsiin kostosta pettymyksestä ja niin edelleen

adoptoitava lapsi on jo lähtökohtaisesti kriisitilanteessa omassa elämässään ja hän tarvitsee sekä kasvatusvanhemmiltaan että myös elinympäristöltään tavanomaistakin enemmän turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta tasapainoisen kasvun turvaamiseksi

minä toivon teidän heräävän ja palvelevan valkeutta eikä pimeyttä

siinä itsetutkiskelussanne toivotan teille kaikille jumalan henkeä ja viisautta

vaikka sukupuolivähemmistöjen oikeutta adoptioon ei siis tämän lakiehdotuksen yhteydessä ole tarkoitus käsitellä se asia on silti otettava huomioon kuten ministerin puheenvuorosta voitiin todeta

lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet että avioeroon liittyvät vanhempien keskinäiset konfliktit ja lasten joutuminen osalliseksi niihin ovat yhteydessä lasten kehityksen häiriintymiseen

avioliittoinstituution murtaminen voi näet muuttaa asetelman kertaheitolla ja siis myöskin suhteessa avoliittoon

vanhemmat ajattelevat todennäköisimmin lapsensa parasta silloin kun he elävät itse sovussa toistensa kanssa

siinä vaiheessa kun ajatus parisuhteen hajoamisesta on vain epämiellyttävä mielikuva puolisoa on helpompaa ajatella hyvänä vanhempana

adoptiotoiminnassa ei milloinkaan saa olla kysymys aikuisten oikeudesta saada lapsi vaan aina lapsen oikeudesta saada perhe jossa on mahdollisimman vakaat ja ongelmattomat edellytykset lapsen kasvamiselle

sinä hetkenä hänelle on myös helpompaa suoda erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi lapsen tapaamisten suhteen jos ero sitten sattuisikin ajankohtaiseksi

näin ollen adoptiolakiin on kirjattava ensisijaiseksi sijoitusperheeksi perhe jossa on isä ja äiti vaikka muu menettely ei tällä hetkellä olekaan mahdollista muutoin kuin erityistapauksissa

tapaamisoikeuksia voidaan evätä kokonaan tai muuttaa mielivaltaisesti lasta saatetaan yrittää kääntää täysin toista vanhempaa vastaan ja kun pariskunta on sodassa keskenään lapsi on sodan häviäjä ja uhri

siinä esitetty vanhemmuussopimus tuntuu hyvinkin järkevältä

arvoisa puhemies

lähetekeskustelussa kävin taannoin läpi niitä perusteita joilla meille on yritetty valehdella että pakollinen ruotsin kieli olisi meille jotenkin muka tarpeellista